eikö tässä nyt olisi oikeuden mentävä edelle

ja oletteko valmis tuomaan siellä esityksen jolla pyrittäisiin kohtuullistamaan tämä esitys

ministeri totesitte itsekin puheenvuorossanne että päiväkodeissa käydään näitä keskusteluja henkilöstön kanssa ja perheiden kanssa siitä mikä olisi paras tie

ettekö ole ollenkaan huolissanne siitä että perheet joutuvat tässä ikään kuin sitten avautumaan ja kertomaan kaikki ongelmansa ja tuomaan ne sinne päiväkotiin jotta saisivat lapselle hoitopaikan

eikö tämä leimaa stigmatisoi nimenomaan perheitä ja lapsia

erityisesti kun suomi on aina korostanut sitä että naisten asemaa pitää vahvistaa seksuaaliterveys on otettava agendalle tyttöjen asemaa on vahvistettava niin kun tavallaan nyt nämä resurssien leikkaukset kohdistuvat järjestöihin jotka tekevät tätä työtä niin se iskee aika kovalla tavalla poskelle

whon ja ykn hiv ja aids järjestön määrärahat leikataan kokonaan eli um ei myönnä näille enää jatkossa rahaa

me tiedämme että ehkäisyvalistus turvallinen abortti ovat ihan keskeisiä asioita maailman tyttöjen ja nuorten naisten seksuaaliterveyden ja terveyden osalta

tämä hallituksen esitys ei muuta taiteilijaeläkejärjestelmän nykyistä sisältöä mutta se mikä tässä muuttuu on että ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä ei enää jatkossa myönnä opetusministeriö vaan opetusministeriö on siirtänyt tämän tehtävän taiteen edistämiskeskukselle

tämä taitelijamäärän kasvu puolestaan on aiheuttanut sen että harkinnanvaraisen eläkkeen hakijoita on näihin myönnettäviin eläkkeisiin nähden ollut kymmenkertainen määrä

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaakin sivistysvaliokunnan tavoin että hakijamäärän kasvu lisää tarvetta tarkistaa myönnettävien eläkkeiden lukumäärää

ja kuten sivistysvaliokunta on huomauttanut jatkossa on edelleen kiinnitettävä huomiota taiteilijoiden sekä muiden itsensä työllistävien toimeentulon mahdollisuuksien kehittämiseen ja sosiaali ja eläketurvajärjestelmän rakentamiseen siten että oman eläkkeen kerryttäminen ilman kannustinloukkuja olisi mahdollista

esityksen perusteluiden mukaan tällaisena erityisenä syynä voitaisiin pitää esimerkiksi terveydentilasta johtuvaa pysyvää työkyvyttömyyttä

valiokunta huomauttaakin että pysyvän työkyvyttömyyden arviointi on taiteen edistämiskeskukselle kuitenkin vaativa tehtävä erityisesti silloin jos hakijan työkyvyttömyyttä ei ole arvioitu muun eläkejärjestelmän piirissä

sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on yksimielinen ja valiokunta puoltaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen muuttamattomana

tämä kouluterveydenhuolto on yksi esimerkki siitä mihin tämä malli josta hallitus on tehnyt päätökset ja linjaukset voi nyt johtaa eli meidän kuntien julkiset sosiaali ja terveyspalvelut ollaan nyt yhtiöittämässä ja rinnalle palveluntuottajiksi ovat tulossa yksityiset palveluntuottajat

monet monet asiantuntijat muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ovat kyseenalaistaneet tämän esityksen ja esittäneet vakavan huolensa siitä että nyt hajaantuu tämä integraatio tämä yhteensopivuus eri palveluiden osalta

onko tarkoituksena että hallitus laatii erillisen palvelulupauksen jolla itse asiassa rajataan kansalaisten palveluja jotta tuohon kustannussäästöön päästään

arvoisa puhemies

täällä salissa on tästä omaishoitajien jaksamisesta kannettu huolta ja se on todella se iso kysymys ja siihen tämä laki tuo tervetullutta helpotusta näitten vapaiden muodossa

mutta haluaisin nostaa tässä esille myös sen että liian usein tilanne on se että kun saa omaishoidon tuen niin sitten tämä hoitaja joutuu selviytymään yksin

nämä omaishoitajat eivät ole suinkaan ammattilaisia ammattihoitajia he joutuvat tekemään usein merkittäviäkin rakastaan koskevia ratkaisuja siellä arkipäivän hoitotilanteissa ja kärsivät usein myös pelosta ja syyllisyydestä kun kokevat riittämättömyyttä

tämän puolen haluaisin nostaa esiin että näiden omaishoitajien tueksi tarvittaisiin kuitenkin kunnollinen paketti että he selviytyvät ja se hoito on sitten laadukasta

helsingin sanomissa oli maanantaina kolmen iäkkään omaishoitajan kirjoitus jossa he ihmettelivät muun muassa sitä että riittävän tehokas unilääke lopetettiin heidän omaisiltaan ja he joutuvat nyt sitten kaikki valvomaan yöt niin hoitaja kuin hoidettava

eli näiden tilanteiden purkamiseksi tarvittaisiin siellä kunnissa ja tulevissa maakunnissa se riittävä tuki ja sitä huolta kyllä valiokunnan keskusteluissakin kannettiin

ehkä tätä hämmennystä on lisännyt se että julkisuuteen on tullut monenlaisia eri aluelukumääriä ihan hallituksen sisältäkin

olisi varmasti hyvä eduskunnankin saada tietää valaistusta siihen miltä pohjalta tätä ollaan valmistelemassa koska valiokunnan puheenjohtajana olen huolissani siitä pitääkö tämä aikataulu että me saamme sitten lakiesityksen joka on toteutettavissa ja vietävissä lävitse

ja kun alueilla kanssa kovasti kysytään sitä millä tavalla tullaan eteenpäin menemään niin arvoisa peruspalveluministeri voisitteko valaista sitä miltä pohjalta tätä valmistelua ministeriössä nyt tehdään

ministeri puheenvuorossaan jakoi hyvin laajasti tämän huolen mitä esitettiin täällä siitä että työssäjaksaminen on aivan keskeistä ja olennaista ja työn tekeminen

tämä esitys on ollut valmis jo edellisen hallituksen aikana ja on ollut tiedossa hallitusohjelmaneuvotteluissa että tämä on tulossa

jos työeläkeikää nostetaan ja tavoitteena on työurien pidentäminen niin olisin kaivannut siinä hallitusohjelmassa konkreettisia askelmerkkejä siitä miten oikein aidosti työuria pidennetään siten että myös se tosiasiallinen eläkkeellesiirtymisikä nousee

budjettiriihi on huomenna alkamassa ja toivoisin että tähän kylkeen rakennettaisiin nyt sellainen paketti että se todella tukee sitä että tämä eläkeuudistus toteutuu niin kuin sille on tavoitteet asetettu

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä olleessa kansalaisaloitteessa ehdotetaan että terveydenhuollon henkilökunnalla olisi oikeus eettisen tai

sosiaali ja terveysvaliokunta on käsitellyt ja saanut valmiiksi mietinnön kansalaisaloitteesta joka koskee päivystysasetuksen muuttamista synnytysten osalta

momentissa säädettäisiin kunnalle tai kuntayhtymälle mahdollisuus päättää synnytyssairaalan lääkärien päivystysosastosta ellei sairaalaan ole keskitetty riskisynnyttäjien hoitoa

voimassa olevan terveydenhuoltolain mukaan kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys

voimassa olevan päivystysasetuksen mukaan

tässä esitetään että työntekijällä olisi subjektiivinen oikeus kieltäytyä antamasta hoitotoimenpidettä myös sellaisessa tilanteessa jossa raskaudenkeskeytys on naisen hengen pelastamiseksi välttämätöntä

who on antanut suosituksen siitä ettei terveydenhuollon ammattihenkilökunnalla olisi oikeutta kieltäytyä raskaudenkeskeytyksistä ja syynä on nimenomaan se että on tärkeää että niillä gynekologeilla jotka työskentelevät esimerkiksi haja asutusalueella on kokemusta tästä ja he voivat myös yön pimeinä tunteina kun on kyseessä kohdun ulkopuolinen raskaus tehdä ammattitaidolla ja osaten myös tämän toimenpiteen

ja ei voi olla myöskään niin mahdollista että tässä työntekijän moraalikäsitykset menevät potilaan hoitoa hakevan ihmisen tarpeiden edelle

eläkkeensaajien asumistuen leikkaus lapsiperheisiin kohdistuu monia leikkauksia ja maksujen korotuksia samoin paljon sairastaviin vanhoihin ihmisiin kohdistuu leikkauksia palvelumaksujen nousujen kautta

peräänkuulutankin sitä ja kysyn vielä kerran että onko mahdollista että hallitus muuttaisi tältä osin linjaansa ja miettisi vielä kerran etteivät nämä säästöt kohdistu niihin ihmisiin jotka kaikkein eniten sitä tukea tarvitsevat

lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi sääntelyä joka koskee kansaneläkelaitoksen maksamien etuuksien rahoitukseen liittyvää valtionosuuden maksamista kansaneläkelaitokselle

valiokunta pitää takuueläkkeen korotusta myönteisenä

tuolloin korvausta perusteltiin sillä että erityisruokavaliosta johtuen keliakiaa sairastaville henkilöille aiheutuu ruokavaliostaan normaalia enemmän kustannuksia

keliakia on autoimmuunisairaus johon ei ole lääkehoitoa vaan keliakiaa hoidetaan noudattamalla määrättyä ruokavaliota ja välttämällä tiettyjä ruoka aineista

keliakiaa sairastavien tarvitsemat gluteenittomat tuotteet ovat edelleen tavanomaisia ruokatuotteita kalliimpia vaikka gluteenittomien tuotteiden tarjonta on lisääntynyt

keliakiaa sairastava voi rakentaa ruokavalionsa myös siten ettei vältettäviä ruoka aineita korvata kalliimmalla vaan tarvittavat ravintoaineet saadaan muista ruoka aineista

ruokavaliokorvaus ei ole edellyttänyt gluteenittomien tuotteiden ostamista eli korvaus ei siltä osin rinnastu lääkekorvausjärjestelmään jossa korvauksen saa lääkettä ostettaessa

valiokunta hyväksyy mietinnössään hallituksen esityksen ruokavaliokorvauksen poistamisesta valtiontalouden tasapainottamisessa tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi sekä eri sairauksia sairastavien yhdenvertaisuuteen liittyvistä syistä

valiokunta painottaa että terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn kannalta on välttämätöntä että keliakiaa sairastava noudattaa ruokavaliota joka ei sisällä sairauden kannalta haitallisia ruoka aineita

mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta joissa ehdotetaan ruokavaliokorvauksen säilyttämistä

lisäksi ensimmäiseen vastalauseeseen sisältyy takuueläkkeen indeksikorotusta koskeva lausuma ehti ehdotus kiitos kim lausumaehdotus

kiitos

arvoisa rouva puhemies

valiokunta ei siis vastikään säädettyä asetusta katsonut nyt tarpeelliseksi alkaa lähteä muuttamaan varsinkin kun tässä näitä poikkeuslupia on annettu nyt näille pienillekin yksiköille

valiokunnan kanta perustui vahvasti siihen että sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on aivan kohtapuoliin tulossa jolloin siinä yhteydessä on järkevää katsoa tämä koko kokonaisuus ja näin ollen se asian lopullinen päättäminen siirtyy sitten sinne

kyllä meillä valiokunnan käsittelyssä tuli selväksi se että valvonta asioina on käsitelty useita tapauksia joissa hätäkeisarileikkaus on viivästynyt sen vuoksi että synnytyslääkäri ja leikkaussalihenkilökunta ovat päivystäneet kotonaan

ja useissa näissä valvontatapauksissa siis valviran tapauksissa viivästyminen on myös johtanut lapsen vammautumiseen tai kuolemaan

nämä ovat sellaisia asioita joita ei tietysti pysty avaamaan tämän enempää mutta tämä on se yksi vakava ja surullinen asia joka täällä taustalla on ja joka pitää ottaa huomioon

sen sijaan matkasynnytyksistä ei tällaisia valvontatapauksia ja kanteluita ole tullut ja matkasynnytykset ovat etelä suomessa etupäässä ja siinäkin havaittiin että ne johtuvat ensisijaisesti sosiaalisista syistä eli neuvontaa pitäisi lisätä

arvoisa puhemies

virkamiesten mukaan selvitykset ovat osoittaneet että säästötavoite ei tule nyt onnistumaan pelkästään hoitoprosesseja sujuvoittamalla ja tuottavuutta parantamalla vaan pitäisi myös karsia palveluita ja sairaalaverkkoa ja pitäisi myös priorisoida

ollaanko nyt suomessa luomassa malli jossa palvelulupauksella turvataan vain pieni osa palveluista ja potilas joutuu sitten maksamaan omasta pussistaan tämän lopun tai sitten varakkaat ottavat vakuutuksen tälle loppuosalle

näihin asioihin me haluamme täällä eduskunnassa vastausta arvoisa pääministeri

hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki ja jatkossa sosiaalihuollon henkilöstöstä säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa joka tuli voimaan maaliskuun alussa

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin sisältyvät säädökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä sekä rekisteröinnistä ammattihenkilöiden ohjauksesta valvonnasta ja valvontaviranomaisten tehtävistä

tällä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetulla lailla on luotu perusteet nyt keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamiselle rekisteröinnille ja valvonnalle ja tämän myötä ammattihenkilöitä koskeva sääntely yhdenmukaistuu

sosiaali ja terveysvaliokunta mietinnössään toteaa että henkilöstön ammattipätevyyksiä koskevan lainsäädännön ensisijaisena tavoitteena tuleekin olla asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen sekä koulutetun henkilöstön osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen

kumottava sosiaalihuollon kelpoisuuslaki jossa määriteltiin tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet ei ole edistänyt riittävästi tätä tavoitetta ja työnjaon uudistamista

valiokunta piti myös tärkeänä että sosiaali ja terveydenhuollon integraation syventyessä sosiaalihuollon ammattihenkilölakia ja terveydenhuollon ammattihenkilölakia edelleen yhdenmukaistetaan ja että ne myöhemmin yhdistetään yhdeksi sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilölaiksi

näin voitaisiin turvata palvelujen laatua ammattihenkilöiden yhdenvertaisuutta ja erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien oikeuksia

vanhan lain kumoaminen ei käytännössä kapeuta tai rajaa palvelutarpeen arvioinnista vastaavien sosiaalihuollon ammattihenkilöiden joukkoa nykyisestä

hallitusohjelmaan sisältyvässä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen toimenpideohjelmassa yhtenä kohtana on tämän kyseisen säädöksen väljentäminen

hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotusta kyseisen lainkohdan muuttamisesta koska esityksen perustelujen mukaan asia tullaan ratkaisemaan toimenpideohjelman toimeenpanon yhteydessä

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

mutta hallitus myös verottaa jatkossa eläkeläisiä kovemmin kuin tavallisia palkansaajia ja hallitus nostaa samaan aikaan terveys ja palvelumaksuja mikä myös kohdistuu sairaisiin ja pienituloisiin ihmisiin

arvoisat ministerit ministeri mäntylä erityisesti voisitteko kertoa minulle mitä minä kerron sanon vastaan niille tonnin kuussa eläkettä saaville naisille yksineläville eläkkeensaajille jotka tulevat minulta torilla kysymään kasvotusten miten he pystyvät jatkossa elämään kun asumistuki leikkaantuu kun maksut nousevat raha ei tahdo riittää lääkkeisiin saatikka sitten ruokaan tai säälliseen toimeentuloon

kun henriksson on myös valiokunnan jäsen niin hän varmaan tietää hyvin että keskustelussa ei nimenomaan lähdetty arvottamaan tai ottamaan kantaa nyt näihin sairaaloihin jotka ovat poikkeusluvan saaneet vaan valiokunnan lähtökohta oli se että tässä tilanteessa emme lähde tätä avaamaan

voisitteko kertoa mitä minä vastaan heille

tunnustimme tämän huolen ymmärrämme että huolta on

ymmärsimme myös huolen näissä sairaaloissa että mikä niiden tulevaisuus on mutta valiokunta ei lähtenyt avaamaan nyt tätä asiaa asetuksen osalta joka juuri on tehty eikä valiokunnan kompetenssiin edes kuulu alkaa valmistella sellaista että ryhdytään miettimään mitkä sairaalat nyt olisivat näistä poikkeusluvan saaneista mahdollisia jatkajia tulevaisuudessa

se jää sitten hallituksen ja sosiaali ja terveysministeriön ratkaistavaksi siinä vaiheessa kun sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ratkeaa ja tehdään

synnytys on normaali luonnollinen tapahtuma mutta sairaanhoitajan työssä olen ollut tilanteessa jossa täysin normaali synnytys hetkessä muuttui hätäsektioksi ja voin sanoa että siinä ei muutamaa sekuntia pidempään aikaa voinut kuluttaa kun puukko viuhahti ja lapsi oli ulkona hän ei vammautunut millään tavalla

siinä ei kotipäivystys olisi kyllä toiminut

nyt kun tämä päivystysasetus ja tämä synnytysten keskittäminen tähtää siihen että kaikkialla on sitten se viimeisen päälle valmius olemassa niin toinen puoli tätä asiaa on että nyt näissä keskitetyissä sairaaloissa on riittävä henkilöstö olemassa ja sinne myös otetaan äitejä sisään kun tullaan pidempien matkojen päästä

kuinka tätä puolta nyt aiotaan vahvistaa koska ihan olennaistahan tässä on myös se että meidän ammattitaitoiset kätilöt ovat koko prosessissa mukana ja tukemassa ja tietävät tilanteen

turha byrokratia todellakin joutaa romukoppaan mutta ehkä tässä kansalaisilla on huoli ja tässä salissakin huoli johtuu siitä että hallitusohjelmassa on meille kaikille ihmisille tärkeiden hyvinvointipalveluiden osalta myös suunnitteilla normien purkamisia ja heikennyksiä jotka uhkaavat kansalaisten hyvinvointia ja oikeusturvaa nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten kohdalla

ministeri vehviläinen viittasi siihen että valmisteilla olisi että kokeilujen helpottamiseksi laadittaisiin nyt säädösmuutosta

minä uskon että tässä saattavat aikamoiset perustuslailliset kysymykset tulla vastaan koska asuinpaikka ei voi määrätä sitä millaiset palvelut kansalainen saa koska ne erityislainsäädännössä kuitenkin turvataan

eettisten asiain neuvottelukunnan lausunnossa olen etenen jäsen mutta en ollut tuolloin kun tämä kanta on otettu on todettu että jos tällainen käytäntö otettaisiin olisi luotava velvollisuus ja menettelytapa raportoida vakaumuksesta jonka perusteella voisi kieltäytyä jostakin suomessa hyväksytyn terveydenhuollon toimenpiteen suorittamisesta

arvoisa puhemies

kuten täällä on todettu tämä takuueläkkeen korotus on tarpeellinen mutta kyllä on tosiasia että se ei pysty millään tavalla korvaamaan niitä kaikkia leikkauksia jotka kohdistuvat nyt pienituloisiin eläkeläisiin kun eläkkeensaajan asumistuki leikkaantuu lääkkeiden ja matkojen omavastuita korotetaan ja sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksut tulevat nousemaan

arvoisa puhemies

näin ollen takuueläkkeen korotus vaikuttaa lähinnä silmänkääntötempulta jolla hallitus yrittää suunnata huomion pois niistä kipeistä leikkauksista joita nyt sitten tehdään

monessa perheessä lasketaankin tällä hetkellä kannattaako sitä töihin enää mennä

nämä laskelmat me olemme teettäneet eduskunnan tietopalvelun kautta ja ne edelleenkin pitävät paikkansa

myös oecd kiinnitti huomiota naisten työssäkäyntiin maaraportissaan ja korosti sitä että naisten työllisyysasteeseen pitäisi kiinnittää huomiota ja myös keskustan entinen puheenjohtaja mari kiviniemi vierailullaan suomessa tämän nosti esille

tästä keliakiasta vielä

se on parantumaton autoimmuunisairaus johon ei ole olemassa lääkehoitoa ja ainoa hoito on tämä gluteeniton ruokavalio

koska tästä keliakiasta aiheutuu tätä sairastaville normaalia enemmän kustannuksia niin on kohtuullista että keliaakikoille maksetaan korvausta